en ymmärrä miten ed

arvoisa puhemies

edelliselle puhujalle voisi todeta sen jotta perhepäivähoitajilla on tuommoinen kustannusvähennys joka on päiväkohtainen ja vuosittain ilmeisesti tarkistetaan jollakin indeksillä

sen voi vähentää sitten näistä lapsista ketkä ovat hoidossa

mutta tästä aloitteesta

tässä on monta hyvää aloitetta

olin tuolla työhuoneessa enkä kuunnellut mitä te olette puhuneet tästä mutta minusta tämä tuntuu kyllä tosi ihmeeltä miten hallitus voi päätyä tuommoiseen laskuun ja nostoon ja laskuun ja nostoon

arvoisa puhemies

satoselle sen verran voisi todeta sen verran tästä että eiväthän iltaopiskelu ja loppututkintoon tähtäävä opiskelu vaadi sitä jotta tämä nyt koplataan yhteen siten että tämä syö työttömyysturvaa

eihän niillä ole mitään tekemistä keskenään vaan tarvitaan pykälä siitä että näille maksetaan se ei ole este jos opiskelee iltaisin tai loppututkintoon tähtäävästi

siinä mielessä tämä teidän sanontanne jotta ikään kuin tämä olisi nyt semmoinen paketti joka on tehty koska muuten ei olisi voitu sitä hoitaa niin eihän se pidä paikkaansa vaan tämä olisi voitu hoitaa ihan yksinkertaisella tempulla

ainakin tuolla itäisessä suomessa on hyvin monta kuntaa jotka ovat taloudellisessa ahdingossa

tähän pysty vaan joku satu taskinen tässä paajanen tuossa totesikin näillä prosenteilla leikkiminen tuntuu kyllä tosi ihmeeltä jotta käydään mittaamaan tuon ikäisiltä ihmisiltä haitta asteprosenttia tai muita koska varmasti ne ihmiset tarvitsevat tiettyä hoitoa ja tämmöinen prosenttien mittaaminen tuossa iässä tekee ylimääräistä työtä ja se on kohtuuton niille ihmisille joita käydään lajittelemaan sen perusteella koska kaikki ovat kuitenkin tehneet semmoista työtä aikanaan jotta me voimme tässä salissa puhua vapaasti ja se mistä on puhuttu kunniavelan nimellä niin se velka kyllä meidän pitäisi hoitaa viimeistään nyt näille ihmisille

minusta tässä on valiokunta tehnyt hyvää työtä siinä mielessä että on ottanut kantaa siihen jotta selvitetään kaikki keinot mitä on tehtävissä tässä jotta tämä homma hoituisi

niin kuin edellinen puhuja totesi tekniikka kehittyy aika nopeasti ja toivon mukaan ei tässä käy nyt sillä tavalla niin kuin jotkut ovat maalailleet tuolla tekstiviesteissä ja sähköpostissa jotta tämäkin tekniikka vanhenee siinä ennen kuin saadaan vedettyä nämä tietyt kaapelit sinne tai tämä langaton yhteys sitten

mutta se ongelma on yhä edelleen niiden ihmisten osalta jotka joutuvat maksamaan sen kolme tonnia mikä tässä on arvioitu ja kyllä niiden ihmisten tasavertainen asema asetetaan nyt kyseenalaiseksi tässä

odottaisi kyllä jotta siihen löytyisi joku ratkaisu

siellähän voi olla semmoisia ihmisiä jotka eivät edes halua laajakaistan piiriin koska tuolla syrjemmillä seuduilla on vanhoja ihmisiä jotka sanovat nyt että he eivät koskaan tule opettelemaan edes sitä tekniikkaa

ei tämä selkeytä yhtään tätä sinällään vaan aiheuttaa niin kuin tässä on todettu sen jotta rajataan monta aluetta pois tämän selkeän päivärahakäytännön osalta ja voi olla että siinä tapahtuu näin päin että se korvataan sitten ulkolaisella työvoimalla koska ne ihmiset katsovat että ei kannata lähteä töihin spon

purovesistä saksta ne asiat ja työelämän tasa arvon

toiseen käsittelyyn esitellään päivystyksen sovittelija tässäkin koska eivätkös nämä sovinnontekijät ole autuaita

arvoisa puhemies

kun tässä on kyse kristillisten aloitteesta ihmettelen missä mahtavat muut kristillisdemokraatit olla kun odottaisi että omia aloitteita pitää olla puolustamassa ja meidän pitää sosialidemokraatteina ja vasemmistoliittona olla puolustamassa täällä näitä aloitteita

minusta tämäkin joka on myös demareiden aloite ollut jotta asunto osakkaat ja nämä kiinteistöosakeyhtiöissä asuvat voisivat tehdä tämän kotitalousvähennyksen on tosi hyvä aloite koska tämähän eriarvoistaa nyt näitä asumismuotoja

minusta tämä olisi mitä pikimmin saatava korjatuksi koska tällä tasa arvoistettaisiin ihmisiä asumismuodosta riippumatta ja sitten toisaalta saataisiin liikkeelle näitä hankkeita joita kieltämättä varmasti tulee olemaan paljon kotona asuu

neusteilta että asia lähetetään

huimista mutta ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvalio

keskusteluun

mö poemes de vospert evert onnea sillä että valtiovarain pani

lepoimmistä huster toi taas löytää syy terveyspaljuun

se on päätynyt tp

arvoisa puhemies

tässä on kyse hyvästä aloitteesta jonka ed

arvoisa puhemies

lähetin keskustelua varten kysellään päivyri tykseen

yleensä kun joitakin asioita vakinaistetaan niin on pitänyt taputtaa käsiä yhteen ja olla hyvillään mutta tässä olen samaa mieltä kuin ed

erkki virtanen koska kyse on kuten edellä tuli esille ahon hallituksen aikaisesta leikkaustoimenpiteestä jolla leikattiin työttömyysturvan tasoa ja saatiin sillä tavalla pienennettyä korvauksia

heinäluoma on jättänyt

se on päätynyt voi myös melko tylsä tytön ja asioita ogiwara oli vettä läpi keskustelua varten esillä pajusen kahdestoista sija voimistelu pelottaa että myös tämän väitetään

kun sitä on vuosittain jatkettu niin nyt sitten tämä vakinaistetaan ja liittyen just niin kuin äsken tuli esille tähän sosiaalitupoon ja siihen kysymykseen mitä siinä lehmänkauppoja tehtiinkin

valtiovarainvaliokunta keskusteluun se on päätynyt ta voi myös levoton tytärtään ja asioita on jo vähän väliä kun b c ja viimein läpi keskustelua varten

päivyri tykset kolmastoista asian puimista johto ehdottaa että tämäkin asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan keskustelu keskusteluun päätynyttä puhemies katsoo meidän asuntokantaamme milloin ne on kiva oli revetä panoa varten esitellään päivi lahti neljästoista sija olemisperustajilta että mitenkö pannaan pöydälle kahdeskymmenes yhdeksättä pidettävään täysistunto hyväksyttäneen hyväksyttyä että eduskunnan seuraava täysin tuon huomenna torstaina

tämä tuntuu aika hurjalta jotta ihmisten jotka pyrkivät edustamaan toisia pitää uhrata tuommoisia summia joko omistaan tai sitten etsittävä muualta

arvoisa puhemies

toinen asia mikä tähän rinnakkaisaloitteeseen liittyy on tämä jotta kuukautta ennen vaalipäivää annettaisiin ennakkoilmoitus jossa on oltava suunnitelma vaalirahoituksesta ja vaalikampanjan kuluista

katsokaa ruotsia

eikö meillä suomessakin olisi pitänyt lähteä semmoisesta maksimaalisesta tavoitteesta jottei tehdä tätä valikoivaa järjestelmää vaan tehdään systeemi jotta kun annetaan rahaa tai lupaus siitä että rahaa on tulossa niin se työtön hakeutuu sitten työhön meni hän yksityiselle tai järjestöihin eikä tehdä tämmöistä ihme byrokratiaa

minusta tämä on erittäin hyvä sillä tavalla jotta ihmistenhän pitäisi tietää etukäteen ennen kuin äänestävät mitkä ne mahdolliset kulut ovat ja siinä voi vähän arvioida jotta kenenhän edustaja tuo mahtaa olla koska rahalla on semmoinen ihmeellinen vaikutus kyllä monessa tapauksessa jotta sillä voi vaikuttaa ainakin mielipiteisiin tai ainakin uskotaan niin ja joihinkin se ilmeisesti vaikuttaa

tämähän työllistää paljon ihmisiä

sen takia minusta tämä esitys siitä jotta olisi kuukautta ennen tämmöinen selvitys oltava on tosi hyvä

mutta tällä

edustaja ojala niemelä vastauspuheenvuoro tässä on vielä gepartin alkuosaan perustaja mustajärvi pyytänyt vastauspuheenvuoron ja tiilikainen ja nyt vielä pääse levikki on viimeisin tähän debattiin jossa on vielä hetkellä semmoista halua ei näköjään tällä hallituksella ole olemassa

arvoisa puhemies

siinä on semmoisia ongelmia kuultu ainakin tuolta työpaikkatasolta että siinä on vähän ollut vaikeata se löytyykö sopivaa työtä ja on tämmöisiä rajauksia jotta lähteekö työnantaja järjestämään semmoista koska tämähän perustuu siihen jotta työntekijällä pitää olla haluja ja sitten työnantaja voi osoittaa semmoisen työn

zyskowicz totesi sen jotta nyt ei kun ay liike neuvottelemaan neuvottelupöytään

tämä hallitus on luottamuksen pettänyt ja ainakin minun käsitykseni mukaan jos jonkun kanssa teen sopimuksen niin minun luottamustani ei voi pettää kuin yhdesti

kovin ihmeeltä tuntuu

mietin vaan onko tämä hiihtelyretkillä tullut juttu joka on todettu siellä tapahtuneen onko tässä käynyt niin jotta tapahtui vaan tuolla jotta pörssissä hävittiin näitä rahoja ja se kiedotaan tämmöisen paketin ympärille jotta pitääkin nyt vähän nostaa eläkeikää koska ei pystytäkään enää turvaamaan sitä rahoitusta

me tiedämme mitä on tapahtunut pörssikursseille ja aika iso osa niistä työeläkevaroista enemmistön tahdon mukaisesti on sinne joskus aikanaan eduskunnassa käytiin keskustelu laitettu

tämä herättää aina intohimoja kovasti vaikka tuntuisi jotta vesissä olevat kalat ovat sellaista omaisuutta joka liikkuu vähän paikasta toiseen ei välttämättä ole jonkun maanomistajan maiden sisällä se olisi sitten toinen juttu jo

mutta kun on väljiä vesiä niin saattaa se omaisuus aina pyörähtää ainakin keväisin menee rantamaisemiin kutemaan matalampaan paikkaan ja sitten kesemmälle se painuu vähän syvemmille

siitä huolimatta se herättää intohimoja kovasti kuka voi olla päättämässä näitä asioita ja mistä voi kalastaa

arvoisa puhemies

kaikki toimet millä edistettäisiin työllistymistä pitää tässä tilanteessa tehdä ja erityisesti vielä kun työttömyys näyttää koko ajan kasvavan niin näitä kynnyksiä työllistymisessä ja uuden työn etsimisessä pitää tehostaa

tässä tapauksessa näiden kalastusalueiden kokoonpanosta taikka siitä ketkä voivat osallistua näihin kokouksiin tuli kova kina

me jätimme siitä vastalauseen jossa esitetään jotta virkistyskalastajat voisivat pitää edelleen ne kolme edustajaa siellä kalastusalueen kokouksissa

tässä tilanteessa hallitus on vähän niin kuin puolitiessä ja sen takia me opposition edustajina teimme oman vastalauseen

meidän mallimme on huomattavasti parempi kuin hallituksen malli koska hallitus tekee näitä isoja kynnyksiä viiden vuoden työhistoria seitsemän vuoden aikana ja meistä kolmen vuoden työhistorian seitsemän vuoden aikana pitäisi riittää tähän muutosturvaan

ilmeisesti tämä tulee yksityiskohtaisessa käsittelyssä sitten esitettäväksi mutta teen tässä nyt esityksen kuitenkin siitä jotta tämä pykälä saisi sen muodon mikä meidän vastalauseessamme tässä on olemassa

nimittäin tämähän jopa estää sen jotta tietyissä tilanteissa ihminen kun tietää tämän järjestelmän että tämä on näin tekee jopa sen että voisi yrittää kieltäytyä jopa työstä kun on päivän tai kahden keikka olemassa

sitten näemme sen jotta määräaikaisesti pitäisi lisää henkilökuntaa näissä te toimistoissa koska se tiedetään jotta työttömyys päivä päivältä näköjään pahenee ja silloin siellä ei tällä hetkellä ole riittävästi voimavaroja näiden palveluiden järjestämisessä

sitä on siirretty ja lykätty aina eteenpäin ja sitähän ei ilmeisesti ole jouduttu käyttämään luultavasti missään kassassa nyt viimeistä vuotta en tiedä miten lie ollut mutta siinä on ollut aika jäykkäniskaista porukkaa tuolla ministeriössä jotta aina on isketty hanttiin sieltä ja sitten jotenkin tämä poliittinen taho on niin heiveröinen ja heikko ettei ole voinut tämmöistä poistaa

kysehän on siitä jotta koulutukseen lähtemistä kannustetaan ja pyritään saamaan johonkin tämmöiseen toimenpiteeseen ja uutta ammattia tai entistä hankkia mutta kun tällä hetkellä monet työttömät sanovat että ei työvoimatoimisto osaa heille sanoa mihin kannattaisi lähteä eikä oikeastaan missään osata sanoa mitkä ovat ne ammatit missä työtä saa ainakaan itä suomessa

ihan lyhyesti tässä ed

jos haluaa olla kotikonnuilla tai lähiseutuvillakin niin mieluummin ne ihmiset hakisivat semmoisen ammatin missä tulisi leipää ja töitä

kyse on tässä minusta siitä vanhasta kinasta mitä aikanaan käytiin viehekalastuksen osalta täällä läänikohtaisen viehekortin joskus pilkintäoikeuden osalta

kyse on niin isosta murroksesta kaiken kaikkiaan suomalaisessa yhteiskunnassa että me emme tiedä mihin ne ihmiset kouluttautuisivat koska tuotantoelämä siirtyy näköjään nytkin tuonne halpamaihin ja silloin käsillä tehtäviä juttuja ainakaan ei tiedetä saako vierasta työtä

kyse on siitä jotta vesienomistajat haluavat niin kuin kalatalouden keskusliiton edustaja taikka tuomari mikä mahtoi ollakin tuolla asianajaja puhumassa mieluummin pois vapaa ajankalastajat kokonaan siis maattomat sieltä omistajien pöydistä ja haluaisivat pitää itsellään sen päätösvallan

edelliset toverit puhuivat ja erityisesti ed

arvoisa puhemies

vaikka tällainen laki tehtäisiin kuin tässä on niin ainahan tiedetään jotta on olemassa parempiosaisia ehdokkaita jotka eivät varmasti tule ilmoittamaan kaikkea

seuraavana voisi todeta jotta kun hallitus on kutistanut näitä aktiivisia työvoimapoliittisia rahoja niin tässä tehdään kyllä karhunpalvelus kolmannelle sektorille tekemällä se jotta nyt eivät ihan kaikki tiedä mikä on mahdollista

mutta siitä huolimatta tämä lakihan pitäisi tehdä näin jotta siinä on enimmäisrajat olemassa ja tämmöinen ennakkoilmoitusvelvollisuus taikka arvio siitä mitä se mahdollisesti on koska antaa se nyt jonkun suunnan

sen takia mitä tuossa edellä puhuttiin ei ole enää yhtään lisättävää ja odottaisin nyt kun huomenna äänestetään jotta meidän ponnet saisivat ainakin riittävästi tukea

kun katsoo näitä summia tavallisen duunarin näkökulmasta niin jos tässä omakotitalon hintoja mitä ne tuolla itä suomessa maksavat käytetään vaalikampanjaan niin johan onhan se nyt jotenkin tolkutonta ihan oikeasti

tosin näyttää aika heikolta nimittäin kuulijakunta on aika harva tässä salissa

siis se että joku laittaa omia rahojaan niin minä katson sen niinpäin että sillä on niin kova hinku ja pyrky että eihän muuten siinä ole järkeä

pitää itsetuntoa pönkittää sillä että pannaan talo myyntiin ja perämettää paljon jotta pääsee edustamaan tänne eduskuntaan toisia

mutta kannatan tätä ehdottomasti vaikka tässä aina tulee olemaan aukkoja ja koskaan ei vilunki ihmisiä saada kiinni

arvoisa puhemies

minulla on tässä vaalilaki joka oli silloin voimassa eduskuntavaalien edellä ja vähän sen jälkeenkin ja jota vähän uudistettiin

siinä ilmoituksessakin mikä piti tehdä silloin vaalien jälkeen oli nämä samat sävelet kirjoitettu jokseenkin yksi yhteen

sitten paljastuikin että ministereistä jotka valittiin tänne kymmenen ministeriä ilmeisesti jätti tämän noudattamatta

tuossa oltiin evästystilaisuudessa maanantaina ja siellä ely keskuksen joku työvoimapäällikkö totesi jotta joillekin isketään leima että vuosi semmoista aikaa että ei kukaan ota häneen yhteyttä eikä ihmisen tarvitse tulla työvoimatoimistossa

eikö siinä vaiheessa jo pitänyt kellojen soida aika pahasti jotta ei siis noudateta lakia siis ministerit koska ministereillä on isompi vastuu kuin kansanedustajilla ja välttämättä kansakoulupohjalla ei olisi osannut edes ymmärtää tätä mutta nämä kaikki ministerit ovat hyvin pitkälle kouluja käyneitä

arvoisa puhemies

ainut tapa millä saadaan vientituloja on viedä tuotteita tai palveluita ja tässä on yksi este sille tästä saarinäkökulmasta kun puhutaan kuten edellisessäkin puheenvuorossa

olin eilen kuntapäivillä tuossa kuntamarkkinoilla kuntatalolla ja siellä kuntaliiton edustajat jotka vastaavat näistä ideoinneista sanoivat että on monia kuntia joissa talous on niin tiukalla että vaikka odotetaan kunnilta kuitenkin tämmöistä aktiivitoimenpidettä niin siellä ei ole vaan rahaa ja sitten tämä työllistäminen ja tämän tyyppinen aktivointi jää kokonaan hunningolle

juoksin ja silloin jo romahti mutta sitten mennään eteenpäin tässä kuviossa mitä on tapahtunut tässä menneinä aikoina näitä selityksiä ja kaikkea

se tulee tekemään sen jotta joka tapauksessa tulee paine lähteä johonkin muualle enemmän niin kuin jo ihan riittävän paljon on nyt tapahtunut

sen takia odottaisi kyllä että tämä jotenkin saataisiin kompensoitua että ei tämä rasitus tulisi kokonaan mutta tiedän että se on mahdottomuus